aloin sitten pohtia että jos elokuvissa sensuroitaisiin kaikki tupakkakoh taukset ja esimerkiksi alkoholikohtaukset mitähän siitä jäisi jäljelle puolentoista tunnin elokuvasta

tässä tuleekin pohdinta pitäisikö meidän kaikkien puolueiden itse asiassa sitoutua palautumissuunnitelmaan jolla me pystymme tämän velkataakan hoitamaan

samaan aikaan meillä on ollut maastrichtin sopimus jossa on ollut tietyt mittarit

ukkolalle vielä se että kyllä meidän täytyy se vastuu niistä nuorista ja lapsista kantaa ja ohjata heitä terveellisten elämäntapojen piiriin

kehitettävää riittää ja tulee yksinkertaistaa hallintorakenteita ja vahvistaa demokratiaa kuntalaisen äänen kuulumista ylikunnallisissa organisaatioissa

kysymys onkin mitä me teemme tulevaisuudessa jotta me estämme tämän tyyppisen kehityksen euromaissa kun tiedämme että olemme taloudellisesti entistä tiukemmin sidoksissa toisiimme

sitä voidaan tehdä kahdella tavalla

ensinnäkin pitämällä huolta että ylikunnallisissa organisaatioissa on mukana valtuutettuja toiseksi siten että kunta ottaa tilaajaroolin lautakunnissa esimerkkinä erikoissairaanhoito

viini elävästä poroista lausahti sitten puille seoksella edustaja ja arvoisa puhemies

valtaosa suomalaisista nuorista kuitenkin voi hyvin

täällä on myös seuraava momentti jossa lukee että maksua ei voida kuitenkaan periä euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä joka euroopan yhteisön lainsäädännön tai euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltion muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan euroopan unionin kansalaiseen

mutta kuitenkin yhä enempi nuorissa on niitä jotka eivät tässä yhteiskunnassa pärjää syystä tai toisesta putoavat syrjäytyvät jossain vaiheessa

ensimmäiset merkit ovat usein jo nähtävissä jopa neuvola aikaan ennen peruskoulun alkamista ja sitten nuo nivelvaiheet ovat tietysti erittäin haastavia kun siirrytään alakoulusta vielä aika useassa paikassa yläkoulun puolelle ja sitten yläkoulusta toisen asteen opintoihin jnp

ensi kaudella on otettava selkeä tavoite

nuoret ovat monta kertaa tuoneet esille sitä että vastuuta lapsista ja perheestä ei kanneta ehkä enää tänä päivänä sillä tavalla kuin ennen

eli olemme lähteneet liian nopeaan ja liian vauhdikkaaseen elämään mukaan ja usein sitten ne perusarvot ovat unohtuneet ja myös niille varmasti tällaisessa haastavassa paikassa on tilaa ja tilausta antaa toisille aikaa ja olla myös huolissaan siitä mitä omat lapset tekevät ja mitä naapurinkin lapset tekevät

vielä tällä hetkellä uskon siihen että yhdessä olemme erillis

poissa enemmän

arvoisa puhemies

toisaalta voisi kysyä että onko se pelkästään sitovat kansanäänestykset vai lähinnä se miten yhdistämme neuvoa antavat kansanäänestykset tähän meidän perinteiseen demokratiaan ja miten myös osaamme kuunnella

näen kuitenkin tärkeänä että nämä perinteisetkin demokratian muodot ovat yhtä tärkeitä kuin ne suoran demokratian muodot että mieluummin yhdistetään suoran demokratian muotoja perinteisiin muotoihin

kannatan ed

jos jokaisesta asiasta lähdetään tekemään massiivisia kansanäänestyksiä niin voi olla että siitä äkkiä syntyy tilanne jossa alussa ollaan innostuneita ja sen jälkeen se mukaan tulevien määrä vähenee jolloin sitten ollaankin kohdassa jossa kysytään että onko kysymys

meillä puolueiden jäsenmäärät ovat verrattain pienet enkä usko että ne tulevat tulevaisuudessa tästä paljoakaan kasvamaan jolloin voidaan sanoa että hyvin pieni joukko olisi valitsemassa

arvoisa puhemies

kokoomuksen kanta on se että heti kun talous antaa tilaa tutkimukseen ja koulutukseen tulee lähteä panostamaan uudestaan

arvoisa puhemies

se on ihan selvä valinta meidän puolueessamme

tällöin uusien ehdokkaiden mahdollisuudet vieläkin tästä pienentyisivät ja tällöin pitkään politiikassa olleiden puolueiden sisällä hyvän aseman saaneiden ehdokkaiden mahdollisuudet pysyä ikuisesti vallassa paranisivat edelleen

siltä osin voisi todeta että meillä käsillä oleva laki sisältää jo askeleita kohti sosiaali ja terveydenhuollon yhdistämistä

hallitus on valinnut kehittämisen ja uudistamisen linjan ja taiten tekevän linjan niin että mahdollisimman vähän vahingoitetaan sitä perustaa eli koulutusta ja rakennetaan samaan aikaan sitä tulevaisuutta jota meidän tulee erittäin intensiivisesti tehdä

terveydenhuoltolaissa ehdotetaan otettavaksi terveydenhuollon palvelujen järjestäjille velvoite toimia yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen järjestäjien kanssa siltä osin kuin asianmukainen tehtävien hoitaminen sitä vaatii

aika moni äänestäjä itse asiassa haluaa mieluummin äänestää kyvykästä ehdokasta kuin puoluetta

arvoisa puhemies

vasemmalle siivelle

meillä ei ole mitään lainsäädännöllistä estettä sille että lähtisimme jo tänä päivänä hakemaan uusia ratkaisuja joissa me yhdistämme sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita

meidän tavoitteemme on se että jokaisella suomalaisella lapsella on maksuton koulutus peruskoulusta korkea asteelle myös tulevaisuudessa

sinänsä tässä lakiesityksessähän on ihan hyviäkin asioita

kulttuuri on kertomus ajastamme se on kertomus ajasta ennen meitä se on kertomus ajasta tässä hetkessä

väätäinen on siltä osin oikeassa että meillä on hyvin moninainen lainsäädäntö terveydenhuollossa

kulttuurilla on monta kieltä

sävelet sanat kuvat vaatteet elokuvat näytelmät kieli ruoka leikit korut tanssit ja rakennukset

esimerkiksi kuopioon voidaan perustaa lääkealan tutkimusta ja vahvistaa sitä nykymuodossaan aivan järjettömän hyvä idea mutta minkä takia pitää toimivia asioita siirtää

koska tässä yhteydessä järjestämispykälät jäävät erikoissairaanhoito ja kansanterveyslakiin se johtaa siihen että meillä on yksi laki lisää tähän sillisalaattiin

se on tosi kallista ja minun mielestäni ei ole missään nimessä tässä taloustilanteessa järkeä tuhlata niitä miljoonia euroja turhiin asioihin

oikeastaan tämä lisää myös avoimuutta työnantajan ja työntekijöiden ja myös työnantajan ja työnhakijan välillä

meillähän voi jopa olla niin että syrjitty henkilö voi kokea myöskin taloudellisia tai joskus jopa psyykkisiä vaikutuksia

puhemies

se on erinomainen asia

liian usein me ajattelemme vain sairastamista ja sairauden hoitoa kun meidän pitäisi samaan aikaan miettiä sitä miten me ehkäisemme sairauksia ja teemme sitä terveyden edistämistä

toivottavasti se tuo ainakin tältä kohdin lisää tasa arvoa ja myös lisää avoimuutta työntekijöiden ja työnantajan ja työnhakijoidenkin kesken

mielestäni juuri se on tämän lain paras puoli että meillä on saatu yhdistettyä nämä kaksi näkökulmaa tähän yhteen lakiin

taiteella ja kulttuurilla on todettu olevan merkittäviä hyvinvointia lisääviä vaikutuksia

samoin lähdin pohtimaan sitä että jos olisi lähdetty tässä samassa yhteydessä ratkaisemaan terveydenhuollon rahoitusta niin voi olla että siitä ei olisi tullut valmista vielä tänäkään päivänä

kun siellä selvityksiä annetaan niin niiden kanssa mennään todennäköisesti sitten oikeuteenkin yhä useammin koska on olemassa jonkinasteinen dokumentti ja on yhä enemmän perusteita joiden perusteella voidaan työnantajat haastaa oikeuteen

kun katsotaan pelkästään tätä käsillämme olevaa pakettia tässä on kova käsittely jo valiokunnassakin käydä nämä pykälät lävitse

kulttuuri muuttaa myös seniorityön toimenkuvia hoivatyön perinteistä kohti ilmaisua ja osallistumista

valitettavasti tämä näkökulma on joiltain osin jäänyt käsittelemättä valiokunnan muuten erinomaisessa mietinnössä

muistisairaan mieli herää ainakin hetkeksi laulun ja musiikin myötä tai piirtämisen kautta

ensin meillä on terve ja hauholla ja sisältä terveydenhuoltolain sisältöpykälät samaan aikaan me tiedämme että järjestämispykälät pitää saada myös järjestykseen ja sitten kolmannessa vaiheessa tulee rahoitus

rahoitus itsessään on niin monimutkainen asia että voi olla että jos sitä tässä olisi kiireessä lähdetty tekemään niin olisi voitu tehdä isompiakin virheitä

hyvin todennäköistä on että seuraavalle hallituskaudelle asia tulee päätettäväksi ja toivoakseni siihen liittyy hyvin analyyttinen ja pohjamutia myöten menevä valmistelutyö

arvoisa puhemies

on selvää että vaikutuksia tulee arvioida kokonaisvaltaisesti tehtyjen päätösten osalta se on aivan ehdottoman selvä asia ja siltä osin katsoa minkälaisiin lopputuloksiin ne ovat johtaneet

mutta tämän hallituksen esityksen osaltahan on kysymys vapaaehtoisesta toiminnasta johon valtio antaa porkkanarahaa jotta sitä järjestettäisiin kunnissa

tämä kulmakivi rakennetaan turvaamalla koulutuksen ja tieteenteon edellytykset

gustafssonille

se ei välttämättä tarkoita sitä että meille tulee lisää musiikkia tai kuvaamataitoa vaan sitä miten me sisällytämme kulttuurin elementtejä osaksi myös akateemisia aineita lukuaineita

se että maksuja ei ole vuosikausiin pystytty korottamaan kunnissa ja samaan aikaan kustannukset ovat nousseet on aiheuttanut sen että monissa kunnissa on jouduttu lähtemään rajaamaan tarjontaa kuten esimerkiksi omassa kotikunnassani on jouduttu katsomaan ketkä ovat ensisijaisia koska viime kädessä jos on vapaaehtoista toimintaa ne eräällä tavalla pakolliset järjestettävät toiminnat ajavat sen ohitse

haluamme erottautua globaalissa toimintaympäristössä huippututkimuksen ja osaamisen maana olla kärjessä kuten olemme pisa tutkimuksissakin

yksi asia joka on hyvin tärkeä meidän nuorten kannalta on se että peruskoulun päättäville nuorille jokaiselle halutaan taata jatkokoulutuspaikka

tavoitteen saavuttaminen vaatii uudenlaista lähestymistä tieteen taiteen ja tutkimuksen vapauttamista valtion byrokratian ikeestä ei sitä että palaamme takaisin tsaarinaikaan kuten täällä muutamissa puheenvuoroissa on todettu

tämä menee suoraan kuntien päätöksentekoon ja kuntien arvioitavaksi mikä heidän näkemänsä oikea taso on ja missä laajuudessa he haluavat tarjota iltapäivätoimintaa alakouluikäisille lapsille

vapaus tarkoittaa sitä että yliopistoille annetaan mahdollisimman pitkälti mahdollisuus päättää omista asioistaan

otan tässä yhden esimerkin myös espoosta jossa on lähdetty viemään eteenpäin kulttuuri ja liikuntapolkua jossa tavoitteena on saada kaikki lapset mukaan kulttuurin elämyksiin

maksujen korotus siltä osin voidaan katsoa myös positiivisia näkökulmia mahdollistaa myöskin tarjonnan laajentamisen mutta yhtä lailla sen että mikä on sen palvelun laatu

nimittäin siinä kohdin jos rahaa on vähäsen se saattaa johtaa siihen että ryhmäkoot kasvavat jolloin laatu myöskin heikkenee

kulps antia annetaan koko yhdeksän vuoden ajan ja lapsen kulttuuripolku anti säilyy digitaalisessa kansiossa jota voi sitten myöhemmässä vaiheessa mennä katsomaan vaikka aikuisiällä

siltä osin voidaan nähdä tämä yhtenä keinona myös siihen että iltapäivätoiminnan laatuun voidaan myöskin jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota